kyllähän siinä on kysymys niin äärettömästä rikoksesta ihmistä ja inhimillisyyttä kohtaan ja lasta kohtaan että sitä ei pysty täällä suomessa suomalaisena ymmärtämään että tällaista tapahtuu

laatusuosituksessa esitetty henkilöstön vähimmäismitoitus tarkoittaa todellista hoitoon osallistuvan henkilöstön mitoitusta jossa poissa olevien työntekijöiden osuus korvataan sijaisilla

vuosien keskustelujen jälkeen olemme vihdoinkin saaneet ikäihmistä koskettavan lainsäädännön paperille ja nyt on aika siirtää se kuntiin kaupunkeihin ja vanhustenhoivalaitoksiin

laatusuosituksissa vanhuspalvelulakiin sisältyvä henkilöstöä koskeva säännös edellyttää että toimintayksikössä on oltava henkilöstö jonka määrä ja tehtävärakenne vastaavat iäkkäiden asiakkaiden toimintakyvyn edellyttämää palvelun tarvetta ja turvaavat heille laadukkaat palvelut

arvoisa herra puhemies

hyvin pienillä muutoksilla me voisimme tämän asian korjata

ja minusta tuntuu kyllä että tahtotila meillä täällä on ja se on sitten sitä lakiteknistä puolta että millä tavalla tätä asiaa voidaan edistää

suomen lähi ja perushoitajaliitto super on tehnyt selvityksen hoitajamitoituksen toteutumisesta ympärivuorokautisissa vanhusten asumispalveluissa

eli he tarttuivat siihen asiaan mikä ei välttämättä sitten meidän voimillamme täällä edennyt he tekivät sen että he toivat oman aloitteen ja saivat sitten äänensä näin myös kuuluviin

valviran ja thln selvitys tehtiin ennen vanhuspalvelulain voimaantuloa ja siitä selvisi se ikävä asia että hoitajamitoitus oli alle suositellun rajan noin joka viidennessä vanhusten asumisyksikössä

vanhusneuvostojen merkitystä olisikin pitänyt laissa korostaa siten että neuvosto olisi antanut vuosittain oman lausuntonsa ja näkemyksensä kunnan vanhusasioista kunnan tarkastuslautakunnalle

tämä tilanne on äärettömän ristiriitainen

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

hoito tai palvelusuunnitelmien todelliset toteuttajat ovat hoitotyöntekijöiden kädet

varmasti nämä viralliset ja lopulliset tulokset sitten siitä millainen on tänä päivänä hoitajamitoitus suomessa saamme vielä arvelisin ehkä noin marraskuun aikana

laki koskisi yrittäjiä jotka aloittavat toimintansa lain voimaantulon jälkeen

lisäksi se koskisi yrittäjiä jotka ovat aiemmin kuuluneet alennetun vakuutusmaksun piiriin ja keskeyttäneet toimintansa ennen täyden alennusajan päättymistä

hoitajamitoituksessa havaitut epäkohdat hoitajamitoituksen ailahtelevaisuus ja hoitajamitoituksen epätasapuolinen jakautuminen ovat syitä siihen että vanhuspalvelulakia on ryhdyttävä täsmentämään hoitajamitoituksen osalta välittömästi

arvoisa herra puhemies

hoitajamitoituksen osalta tehostetun asumispalveluyksikön vanhainkodin ja pitkäaikaishoi vaa tarjoavan hoivayksikön hoitajamitoitusta on jokaista tarkasteltava myös erikseen sillä hoivayksiköissä on suuriakin eroja asiakkaiden hoidon vaativuudessa

hoitajamitoituksen täsmentäminen lailla turvaa muuttumattoman ja yhdenvertaisen mitoituksen suomalaisessa vanhustenhoidossa ja vahvistaa hoitoisuudeltaan raskaiden ja vaativien hoivayksiköiden resursseja

samaan aikaan väestön ikääntymisen peruspalveluihin kohdistama rasitus kasvaa eikä todellisiin haasteisiin vastaavan toimivan vanhuspalvelulain aikaansaamisesta haluta ottaa vastuuta

vanhuslain ensimmäisessä luonnoksessa mukana ollut hoitajan ilmoitusvelvollisuus hoivakentällä näkemästään epäkohdasta olikin ymmärrettävä ajatus yrittää parantaa vanhustenhoidossa havaittuja puutteita

vanhuus aika kurjissa olosuhteissa näyttää todelliselta uhkakuvalta

valtion kustannusosuuden leikkaaminen esityksen mukaisella tavalla ei ole perusteltua

valvonnan ja raportoinnin siirtäminen hoitotyön tekijälle sisälsi riskejä joita kukaan tuskin mielellään ottaa kantaakseen

löytyykö kaikille hoitaja

kehyspäätöksen sinänsä hyvät verouudistukset joista täällä puhuttiin kuten perintö ja lahjavero uusi veroluokka suurille perinnöille sekä niin sanottu solidaarisuusveroluokka ylimmälle ansiotuloveroluokalle ovat lähinnä symbolisia uudistuksia joilla ei vaikuteta siihen missä suomalaisen yhteiskunnan eriarvoisuus todella toteutuu eli omaisuustuloihin

arvoisa herra puhemies

toivon että kunnat kaupungit hoivayksiköt ja vanhustenhoidon henkilökunta johtajineen ottavat vastaan lain positiivisin mielin ja ryhtyvät toimimaan lain viitoittamalla tavalla

arvoisa herra puhemies

vanhuksen saattohoidon on oltava inhimillistä ja hyvää ja se on nähtävä luonnollisena osana ikääntyneen elämän ehtoossa vaikka me emme haluaisikaan puhua kuolemasta tai saattohoidosta

on erittäin tärkeää että uusi mahdollisuus ja uusi alku on sallittua myös sellaiselle yrittäjälle tai toimijalle jolle on sattunut jonkunlainen kupru tai joku ongelma siinä yrittämisessä

täällä on puhuttu siitä että ollaan löysässä hirressä

perussuomalaiset toivoivat saavansa ohjeistusten laatimisvelvoitteen vanhuslakiin toimenpidealoitteella joka kulki vanhuslain käsittelyn rinnalla

tähän hallituksen esitykseen asiantuntijat ovat antaneet kannanottojansa ja tässä kun äkkiä luin ymmärsin että siellä on myös jonkun verran vastustusta tullut

muun muassa yksi asia mikä on nostanut kysymyksiä on tämä velallisen omistusasunnon säilyttäminen ja myyminen ja siihen liittyvät ehdotukset

meiltä puuttuu saattohoitolaki jonka aikaansaamiseksi toivomme hallitukselta toimia

jos sen verran saisi ministeriltä kysyä

miettikää me joudumme kaikki sadat ihmiset tuhannet ihmiset päivittäin alistumaan turvatarkastuksiin muutamien ihmisten takia joilla on huonot ajatukset mielessä muutamien ihmisten takia mielettömät tarkastukset tutkimiset käsikopeloinnit matkatavarat ja kaikki

menee aikaa menee rahaa

me haluamme saada ne muutamat ihmiset kiinni

lakivaliokunnan jäsenet niin kuin suna kymäläinen sanoi kyllä tiedämme sen kaikki ja odotamme että nämä kaksi lakia yhdistetään sitten myöhemmin

tämä lakialoite on minun mielestäni hyvä koska tämän aloitteen tarkoituksena on jälleen kerran kohdistaa katseet suomalaiseen työhön ja yrittämiseen ja se mihin meidän pitäisi ja tulisi pyrkiä on se että me kannustamme siihen täällä suomessa

siellä on jo perustettu lukuisia verkkokauppoja elikkä se on sitten tulos siitä jos täällä suomessa ei osata näitä asioita hoitaa kunnolla

en itsekään jaksa uskoa että vahvojen oluiden jälleenmyynnin salliminen pienpanimoille lisäisi näitä alkoholihaittoja siinä mielessä että puhuisimme suuresta ongelmakäytöstä koska kyllä tosiaan olut on harrastus ja olutta on pantu vuosisatoja ja se on osa suomalaista perinnettä

erikseen on sitten tämä asia

on aivan varma että siitäkin asiasta tulemme vielä keskustelemaan paljon ja se on vääjäämätöntä että siitäkin asiasta käymme asiallista keskustelua

mutta kuten jo edellä sanoin ei ole olemassa vääriä mielipiteitä tässäkään asiassa koska meitä on niin moneksi ja jokaisella on oma kantansa tähän asiaan

arvoisa herra puhemies

tein keväällä lakialoitteen liittyen näihin vammaisneuvostoihin jossa esitin että vammaisneuvostot tulevat lakisääteisiksi ja siihen allekirjoituksensa laittoi yli sata kansanedustajaa

arvoisa puhemies

vammaisneuvoston perustaminen kunnallisesti tai alueellisesti säädetään nyt siis lailla

vammaisneuvoston laajapohjainen ja asiantunteva jäsenistö mahdollistaa vammaisten henkilöiden äänen kuulumisen ja se tuottaa tärkeää ja tarpeellista tietoa erilaisten päätösten suunnitelmien ja ohjelmien vaikutuksista vammaisten henkilöiden elämään ja suoriutumiseen

nimittäin ympärillä käytiin jo keskustelua siitä että jos jostakin säästetään niin näitä ei pakollisia vammaisneuvostoja voidaan lakkauttaa

nykyisen vammaislain mukaan vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla riittävä edustus vammaisneuvostossa mutta koska vammaisneuvostot eivät ole olleet pakollisia toimielinten kokoonpanotkin ovat voineet olla erilaisia

joissakin kunnissa ongelmia on aiheuttanut se että vammaisneuvosto ei ole saanut tietoonsa olennaisia asioita erittäin vaikeavammaisten kuntalaisten elämästä ja ongelmista

kun neuvosto muodostetaan vammaisjärjestöjen edustajista ja lievemmin vammaisten omaisista kaikkein heikoimmassa asemassa olevien eli erittäin vaikeasti vammaisten kuntalaisten ääni ei pääse kuulumaan

ehdotettu muutos koskisi työeläkevakuutusmaksun määräytymistä

työeläkevakuutusmaksun määrää laskettaessa käytetään alennettua prosenttia väliprosenttia ja perusprosenttia

toisaalta voimme miettiä myös sitä voisiko siellä ehkä olla maininta että myös vaikeavammaisten ja heidän omaistensa ääni tulisi saada kuuluviin koska tässäkin jo jonkunlainen viiva voidaan siihen väliin vetää onko vammainen vai vaikeasti vammainen

jotakinhan meidän on joka tapauksessa tehtävä

arvoisa herra puhemies

kiitos

muutama sana yhdenvertaisuudesta